televisio radio ja matkapuhelinverkossa on edelleen katvealueita jotka johtavat siihen että lähetykset tai puhelut eivät kaikkialla kuulu

mutta ihan haluaisin ministeriltä kysyä miten ministeri suhtautuu näihin ulkomaisten yritysten rekistereihin että suomeen saataisiin semmoiset rekisterit joissa todettaisiin että ulkomaiset yritykset toimivat asianmukaisesti täällä ja miten sitten toimii tämän lain valvonta ja seuranta

toinen asia jonka haluan nostaa vielä esille on nopeat tietoliikenneyhteydet jotka ovat tätä päivää

katvealueista on ehdottomasti päästävä eroon ja oikeastaan herää kysymys onko hallituksella suunnitelmia näiden katvealueiden vähentämiseksi

edustaja kopra otti esille isot kauppakeskukset ja niiden merkityksen että siellä sitten tästä laista ei tulisi tavallaan pakottava vaan mahdollistava

miten nyt tämä käsiteltävä laaja lakihanke vaikuttaa laajakaistahankkeen etenemiseen ja onko hanke mielestänne aikataulussa

siksi on hyvä että uuteenkin lakiin kirjataan se että säätiöllä pitää olla hyödyllinen tarkoitus ja että tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen

se on iso asia että kun siellä isoissa kauppakeskuksissa on monia pienempiä yrityksiä niin ne eivät välttämättä ole joka hetki auki siellä

suuri osa noiden edellä mainittujen kiinteistökauppojen kiinteistöistä on lomakäyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä ja siten myös osan vuodesta tyhjillään

mutta itse haluan painottaa tässä että laista tulisi nimenomaan mahdollistava ei velvoittava ja kyllä tällä lailla voidaan myöskin tavallaan tukea yrittäjyyttä ja mahdollistaa yrittäjyyttä suomi

valiokuntakäsittelyssä kiinnitettiin huomiota hallituksen esittämän lähipiirimääritelmän laajuuteen ja siihen että se poikkeaa muusta yhteisösääntelystä

taloudellisen edun jakamista koskevan kiellon sisällyttäminen uuteen lakiin onkin erittäin tärkeää sillä säätiö ei saa olla väline edistämään lähipiiriläisten etuja

minimissään keskusteluissa esille nousee niin sanottu vastavuoroisuusperiaate jota tuossa lakialoitteessa on hyvin tuotu esille mutta erittäin usein myös muut aloitteen mukaiset keinot

eduskunnan seuraava täysistun perjantaina kahdeksastoista kymmenettä kaksituhattakolmetoista kello kolme

kaiken kaikkiaan on välttämätöntä että lähipiiri määritellään riittävän laajasti ja yksityiskohtaisesti jotta epäselvyyksiltä vältytään

toivottavasti nyt uusi laki lisää säätiötoiminnan läpinäkyvyyttä parantaa säätiölaitoksen tunnettuisuutta ja myös edistää pelisääntöjen noudattamista

vaikka kauppojen kokonaismäärä sekä kohteena olevien kiinteistöjen ja maa alueiden koko ovat maamme pinta alaan verrattuna melko vähäisiä niin silti eta maiden ulkopuolelta tulevien henkilöiden tai yhtiöiden kiinteistö ja maakaupat suomessa lisääntyvät siis jatkuvasti

toivon että valtioneuvosto tulee vastaan tässä asiassa kompensoimalla rahallisesti tai muuten mikrofonien nykyisiä käyttäjiä ja omistajia

arvoisa puhemies

nyt tämä esitetty yleisradiovero on todellakin sosiaalisesti oikeudenmukaisempi ja tasapuolisempi kuin nykyinen televisiolupamaksu vaikka tämäkin malli kyllä vaatii jatkossa varmaan myös tarkastelua esimerkiksi vaikkapa niin sanottujen suurperheiden asemaan liittyen

itärajan läheisyys aiheuttaa monenlaisia tilanteita jotka vaikuttavat sekä lähetystoimintaan että esimerkiksi kännyköiden käyttöön itä ja kaakkois suomessa

kuitenkin useissa tapauksissa on jälkeenpäin ollut vaikea selvittää esimerkiksi jonkin venäläisomistuksessa olevan kohteen todellista omistajatahoa mikä taas on aiheuttanut jonkinlaisia hankaluuksia kohteen naapureille tai yhteiskunnalle esimerkiksi siinä tapauksessa kun naapurit ovat lähteneet hakemaan rakennuslupaa jollekin laajennukselle tai uudelle kohteelle siinä

arvoisa rouva puhemies

yritysten vero osuuteen liittyen haluan kyllä todeta että on hyvä että valtiovarainvaliokunta onkin päätynyt yritysten tulokseen perustuvan mallin esittämiseen ihan niin kuin täällä on tullut esille

hallitus esittää vaalipiirijaon muuttamista siten että pohjois savon ja pohjois karjalan vaalipiirit yhdistetään uudeksi savo karjalan vaalipiiriksi samoin yhdistetään etelä savon ja kymen vaalipiirit kaakkois suomen vaalipiiriksi

haluan myöskin omalta osaltani kiittää asunto ja viestintäministeri kiurua ja myöskin eduskuntaryhmiä hyvästä yhteistyöstä tämän mallin luomisesta

ulkomaalaisten tekemät kiinteistöhankinnat ovat selkeän merkittävästi myös nostaneet kiinteistöjen ja loma asuntotonttien hintatasoa jopa siten että suomalaiset eivät useinkaan pysty kilpailemaan samoista kohteista

lopuksi toteaisin että koska esitetyn veromallin laskelmat perustuvat pääosin arvioihin ja osin oletuksiin niin jatkossa kyllä tulee olla valmiuksia tarkastella vielä myöskin tätä suuruutta mikä se on

miten sitten tästä eteenpäin koska suomessa kuitenkin on todellakin rasismia ja vihapuhetta

on ollut erittäin mukava kuulla että laajasti yli puoluerajojen ollaan lakialoitteen eteenpäinviemisen ja selvittämisen kannalla

mielestäni jatkossa on todella tärkeää miten sitten käytännössä toimimme ja miten viemme tätä yhteistä rasismin vastaista sanomaamme kotiseuduillemme sinne ihmisten pariin kun keskustelemme heidän kanssaan

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys perustuu hallitusohjelmaan ja hyvä että päätöksentekovalta annetaan nimenomaan kunnille näissä poikkeamisasioissa

uudistuksen tavoitteeksi esitetään että näin parannetaan eduskuntavaalien suhteellisuutta järjestämällä vaalipiirejä tasaisemman suuruisiksi

on hyvä että täällä useat edustajat ovat olleet samaa mieltä ulkomaalaisten omistajien kiinteistörekisterien kehittämisestä

edustaja myller nosti esille että poikkeamistoimivallan uuden rakennuksen rakentamisessa ranta alueelle tulisi olla edelleen ely keskuksilla

on tärkeää että turvaamme kansallisomaisuutemme ja kansallisten arvojen säilymisen oman kansallisen päätöksenteon piirissä säilyttäen silti maineemme ulkomaalaisystävällisenä valtiona

itse asiassa tosiasia on että ely keskuksilla säilyy edelleen valitusoikeus kunnan poikkeamispäätöksistä

parantaako tämä uudistus sitä kun vaalipiirit muuttuvat pinta alaltaan ja välimatkoiltaan erittäin suuriksi

arvoisa herra puhemies

liikuntapolitiikan pitää olla poikkihallinnollista ja liikunnan näkökulman on oltava mukana kaikessa päätöksenteossa sillä liikunta ja urheilu yhdistävät lähes jokaista meitä suomalaista

samanaikaisesti hallitus on myös jyräämässä suurta kuntauudistustaan kuntien yhdistämiseksi suuriksi jopa maakuntien kokoisiksi kunniksi

ovatko hallitus ja hallituspuolueet tarkistaneet ovatko nämä kaksi suurta uudistusta yhteensopivat tai miten käsitellään sinne rajapintoihin jääviä kuntia

tällä hallituksen esityksellä vaarannetaan maakuntaidentiteetti ja maakuntien erinomainen yhteistyö esimerkiksi tuolla savossa

liikunnassa on myös isot liiketoimintamahdollisuudet tulevaisuudessa ja liikunnan kautta voidaan saada paljon uusia työpaikkojakin syntymään

keskusta on jälleen tänäänkin esittänyt monia ehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi suomessa

tässäkään yhteydessä ei saa unohtaa vaan pikemminkin korostaa liikunta ja urheiluseurojen sekä muiden vapaaehtoisjärjestöjen työtä lasten nuorten ja kaikenikäisten suomalaisten liikunnan ja urheilun hyväksi

yksi merkillepantava asia on myöskin tässä uudistuksessa se että tämän esimerkin jälkeen jokainen hallitus ilmeisesti voi muuttaa vaalipiiriä mieleisekseen

liikunnan parissa toimivia lasten ja nuorten seuroja onkin tuettava purkamalla tarpeettomia talkootyön normeja ja verotusta

siksi byrokratia ei saa estää seurojen toimintaa ja liikunnan harrastamista tulevaisuudessakaan

tämän liikuntalain valmistelun aikana on noussut esille huoli etenkin alueellisten liikuntajärjestöjen avustuskelpoisuudesta ja toimintaedellytyksistä

tärkeää on että liikunnan aluejärjestöt ovat edelleen avustuskelpoisia liikuntaa edistäviä järjestöjä siitäkin huolimatta että avustuskelpoisuuden kriteeristöä ollaan nyt laventamassa

selonteon mukaan hallitus on uudistamassa liikenneverkkojen luokittelun ja selkeyttämässä valtion kuntien ja yksityisten toimijoiden vastuita

turkistarhauksen tulee olla kestävää ja kehittyvää eli turkiseläinten olojen tulee olla lainmukaisia ja lakien sellaisia joissa turkiseläimet pääsevät riittävän asianmukaisiin oloihin ja tiloihin

uskon että tämän keskustelussa olevan kansalaisaloitteen kautta turkiseläinten hyvinvointiin kiinnitetään tulevaisuudessa yhä enemmän huomiota

arvoisa herra puhemies

kansalaisaloitteella on kannatettavat tavoitteet

nykyisen lain mukainen energiatehokkuuden määrittely ei anna oikeaa ja todellista kuvaa rakennuksen energiatehokkuudesta

arvoisa puhemies

edellä olevat puheenvuorot olivat äärimmäisen hyviä ja kannatettavia joten kannatan edustaja kivirannan hylkäysehdotusta

arvoisa rouva puhemies

se ei huomioi esimerkiksi rakentamistavan vaikutusta rakennuksen materiaalien laitteiden ja järjestelmien todellisia ominaisuuksia

tosiasia on että postin tilanne on vaikea ja kritiikkiä postin toimintaa kohtaan esiintyy hyvinkin paljon ja tästä varmaan meillä jokaisella itsellänikin olisi aivan lähiviikoilta paljonkin kritisoitavaa

esityksestä on pyydetty lausunnot maakuntaliitoilta ely keskuksilta sekä asian kannalta keskeisiltä ministeriöiltä ja etujärjestöiltä

se ei myöskään huomioi ylläpidon ja hoidon vaikutusta eikä useita muita energiatehokkuuteen ja energiankulutukseen vaikuttavia tekijöitä